arvoisa puhemies

jatkan lyhyesti vielä tästä itse valmistelusta sen verran että tosiaan tässä oli eri vaihtoehtoja käsillä ja niin kuin tässä todettiin niin naton pääsihteeri sitten selvensi sen mikä nyt nato maiden mielestä on sopiva rajaus

käsitykseni on kyllä se että suomi on hyvin arvostettu toimija kaikissa kriisinhallintakohteissa missä suomi on ja niin meidän ammattisotilaiden kuin myös reserviläisten osaamista arvostetaan

tämä huomataan

uskoisin että jos toteutuvat nämä suunnitelmat ja se suuremmassa laajuudessa tänne eurooppaan tulee niin kyllä se varmasti vaikuttaa ainakin venäjän taloudelliseen tilanteeseen ja sitä kautta voi muun muassa vaikuttaa venäjän kykyyn kehittää yhteiskuntaansa

kyberyhteistyöstä kysyttiin ja tosiaan kyllä tämä meidän kyberstrategia joka valmistui alkuvuonna lähtee siitä että kyberiä tehdään paljon yhteistyössä eikä vain kotimaisin voimin

tämä on tärkeä harjoitusmuoto jota tulee kuitenkin pitää sanoa edustajalle harjoitella säännöllisesti eikä vain silloin tällöin jotta meidän lentäjien edellytys ilmatankata säilyy joten on hienoa että tähän harjoitukseen saatiin tämmöinen ulottuvuus

arvoisa puhemies

minun pitää kuitenkin pilata arvostamani puolustusvaliokunnan puheenjohtajan ilta sillä että tämä asia oli kyllä suunnitteilla paljon ennen kuin perussuomalaiset sitä esittivät

ainoa käsittelyyn estellä oltiin ostoselonteko kiitos

lähtökohtana on nyt että kun tämä selontekoprosessi on valmis niin me jollain formaatilla se tarkka formaatti ei ole vielä valmis lähdemme nyt jatkotyöhön parlamentaarisella pohjalla toivon mukaan puolustushallintovetoisesti niin että voimme paneutua juuri näihin resurssiasioihin ja muihin niin että meillä on mahdollisimman yhtenäinen tilannekuva sitten kun tullaan seuraaviin vaaleihin

tämä oli kyllä hallituksen suunnitelmissa jo aikaisemminkin mutta arvostan sitä että perussuomalaiset näkevät asian samalla tavalla ja meillä on sama käsitys siitä mitä on hyödyllistä harjoitella siellä islannissa

edustaja wallinille sen verran että se varmasti loisi edellytykset syventää yhteistyötä huomattavasti tietenkin jos suomi ja ruotsi liittyisivät käsi kädessä natoon

silloin varmasti yhteistyö olisi ihan erinäköistä ja varmaan se antaisi edellytyksiä vastata myös tois ne

sitten olisi huomauttanut edustaja rajamäelle vain siitä että tämä selontekoprosessi ei ole puolustushallintovetoinen vaan se on valtioneuvoston kanslia vetoinen ja ulkoministeriö on kyllä sitten enemmänkin etupenkillä kuin puolustusministeriö joka mielestäni on kyllä enemmän ollut monessa mielessä takapenkillä

tosiaan naton harjoitustoiminta euroopassa tulee laajentumaan varmaan isafin alasajon myötä ja tämän connected forces initiativen myötä ja meidät on periaatteessa pyydetty siihen tai kaikki kumppanit ovat periaatteessa siihen tervetulleita mukaan ja katsotaan missä laidassa suomi osallistuu varmaan vähän aktiivisemmin kuin aikaisemmin

aloitellaan

siis kun puolustusvoimauudistus tehtiin niin siinä vaiheessa päätettiin miten paljon väliaikaisesti alennetaan maastovuorokausia lentotunteja reserviläisten kertausharjoituksia ynnä muita

se on edelleen liian alhaisella tasolla mutta se on silti itse asiassa kaksi kertaa suurempi ensi vuonna kuin mitä alun perin kaavailtiin koska olemme pistäneet niitä pieniä resursseja mitä on jäänyt yli kun tämä uudistus on edennyt hyvin juuri tähän ja se on minun priorisointini

tästä syystä materiaalilaitosta logistiikkalaitosta palvelukeskusta ollaan perustamassa koska tässä on ajatuksena se että se hallinto olisi kevyempää ja tehokkaampaa vastaisuudessa

toiset taas pohtivat minkä takia harmaan talouden panostukset tuovat rahaa vaikka nähdään viime kauden tuloksia

arvoisa puhemies

koskien meidän nordefco tavoitteita mistä edustaja kanerva kysyi niin olemme asettaneet tavoitteeksi ensinnäkin tehdä tänä vuonna nordefcolle vision mihin me haluamme viedä tätä yhteistyötä

uskonkin että tämä kansainvälinen ulottuvuus tässä kyllä omalla painollaan ihan itsestäänkin tulee kasvamaan koska huolimatta siitä mihin nyt menee kokoukseen ainakin tämä ministerinsalkku kädessä tämä aihe nousee esiin

ministeri soinin joka jo ehti poistua vaihtoehto viime vaalikaudella oli aina se että leikataan kehitysavusta ja ruotsin kielestä

sen ohella suorituskyky yhteistyötä materiaaliyhteistyötä jatketaan ja arvioidaan myös näitä yhteistyön rakenteita siis tätä käytännön tason toimintaa jota on erittäin paljon tänä päivänä joten aika kunnianhimoinen ohjelma

arvoisa rouva puhemies ärade fru talman

ministeri mäntylä tässä jo mahdollisesti lupaili että tämä keliakiakorvausleikkaus poistetaan

meillä on ministeritason kokous tässä kohta ja näemme sitten miten tämä jatkuu mutta tämä näyttää erittäin hyvältä ja minäkin teidän tavoin toivon että ruotsi liittyy tähän nrfään

se ei olisi ensimmäinen leikkaus minkä joudutte perumaan mutta se olisi kyllä erittäin viisas koska niille ihmisille joita se koskee se on erittäin vaikea asia

jos sitten on joku loukkaantuminen tai muu voi olla että se ei ole yhtä hälyttävä mutta varsinkin koskien niitä jotka esimerkiksi henkisesti voivat pahoin pitää varmistua siitä että puolustusvoimien yhteistyö muun muassa kuntien viranomaisten ynnä muiden kanssa pelaa

kiitos

avustus oli ensin tarkoitettu vähävaraisille synnyttäjille mutta sittemmin sitä on laajennettu niin kuin tiedämme ja tänä päivänä hyvin suuri osa suomalaisista äideistä ja perheistä saa tämmöisen pakkauksen

tämän ajankohtaisen lakialoitteen tarkoitus on mahdollistaa äitiyspakkaus kaikille niille jotka synnyttävät lapsen täällä suomessa

mitä tulee siihen kun puhuttiin siitä ollaanko kantamassa vastuuta näistä maiden putsaamisista ynnä muusta niin ilman muuta se on puolustusvoimien lakisääteinen asia ja se pitää hoitaa kunnolla ennen kuin luovutetaan maata metsähallitukselle ja kiinteistöjä senaatti kiinteistöille ynnä muuta

en usko että se myöskään olisi järkevä säästötoimi koska meidän kiinteistömme kantahenkilöstömme koko meidän toimintamme on ympärivuotista ja nyt sykli on tosi toimiva kahdella palveluserällä ynnä muuta

lähtökohtaisesti suomessa tosiaan kaikki saavat äitiyspakkauksen mutta tämä kulunut vuosi jolloin tämä turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut hyvin paljon on osoittanut että meillä on tiettyjä pieniä aukkoja meidän lainsäädännössä mikä voi johtaa sitten siihen että tietyt muutenkin hyvin heikossa asemassa olevat henkilöt jäävät ilman tämäntyyppistä yhteiskunnallista tukea

sitten edustaja yrttiaholle

olette varmaan lukenut sitä kohtaa puhuitte tästä suorituskyky yhteistyötä ja yhteiskäytöstä ihan niin kuin tuossa pooling sharing yhteistyössä lukee te lainasitte sitä osittain mutta on hyvä huomata että tässä lukee kyllä selkeästi että haasteena on se että tämän materiaalin on oltava käytettävissä tarpeen vaatiessa ja myöhemmin selonteossa lukee hyvin selkeästi se että suomi lähtee siitä että kaikki keskeiset suorituskyvyt ovat oman maan käsissä

sen jälkeen senaatti päättää mitä niillä tekee joten en voi vaikuttaa siihen enkä itse asiassa välttämättä ole kaikista kiinteistöistä ihan ajan tasalla koska ne eivät sitten enää ole puolustusvoimien asioita

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on aivan oikein todettu että kansalliseen puolustukseen panostaminen on tärkeätä ja tämä ukrainan kriisi osoittaa että me tarvitsemme ikävä kyllä myös vastaisuudessa uskottavat puolustusvoimat koska euroopassa ei voida poissulkea myöskään vaka vien konfliktien mahdollisuutta

niin kuin hyvin eduskunta tietää tämä edustaja kanervan vetämä työryhmä saa työnsä valmiiksi tässä syyskuun aikana

päivä lokakuuta julkistetaan nämä teidän tuloksenne mitä täällä eduskunnassa yhdessä on pohdittu ja niiden perusteella voimme käydä sitten puolustusmäärärahoista hyvää keskustelua

haluaisin kuitenkin korjata sen virheellisen tiedon että ensi vuoden määrärahoihin sisältyisi joitain uusia leikkauksia

niitä ei ole

sen sijaan puolustusvoimauudistus viedään tämän vuoden aikana loppuun ja sen myötä on tehty ne määrärahamuutokset mitä tehtiin jo hallitusohjelmaneuvotteluissa

mitä tulee tähän nato keskusteluun niin pitäisin ehkä asiallisempana sitä että keskitytään siihen mahdolliseen nato jäsenyyskeskusteluun eikä niin että kyseenalaistetaan mielipidevapautta poliittisessa keskustelussa keskustelussa jossa meidän hallitusohjelmassa lukee että ylläpidämme mahdollisuutta vastaisuudessakin hakea nato jäsenyyttä joskaan ei tällä hallituskaudella ja minä en ole kuullut kenenkään ministerin sanovan että tällä hallituskaudella haetaan nato jäsenyyttä

näin tämä menee ja jos on semmoisia edustajia jotka ovat sitä mieltä että nato jäsenyydestä eivät ministerit saa puhua niin se on tietenkin ok mutta siinä olen itse eri mieltä

mitä tulee tähän yhteistoimintapöytäkirjaan niin olisi tietenkin suotavaa että varsinkin vasemmistoliiton edustajat perehtyisivät siihen miten tämä prosessi on mennyt ennen kuin heitetään syytöksiä tänne ministeriboksiin jos ei nähtävästi ole perehdytty kunnolla

sitä yritettiin selvittää montako tämmöistä naista viime vuonna oli ja tuli vähän eri lukuja mutta joka tapauksessa se määrä on niin pieni että tällä ei ole mitään taloudellista oikeata merkitystä